euroopan päässä vaikuttaminen on erityisen tärkeää ja itse asiassa esimerkiksi bioenergiayhdistys lausunnossaan vaatikin että meidän ei tulisi tätä lainsäädäntöä pistää kaikilta osin toimeen vaan pohjautua meidän olemassa oleviin sertifiointijärjestelmiin ja odottaa ylimenokausi kunnes saamme sisäänleivottua näihin järjestelmiin uudet ettemme loisi turhaa uutta byrokratiaa seurantajärjestelmää ja monimutkaista hallintoa

arvoisa herra puhemies

siinä voittaa myös metsäteollisuus joka suoraan sanoen heikentää omaa tulevaisuuttaan jos se vastustaa energiapuun käyttöä

tämä laajakaistahanke on esimerkiksi keski suomessa herättänyt kiivasta keskustelua ja osa ihmisistä sanoo että mokkulalla kyllä pärjää erittäin hyvin ja yleensä ne ihmiset tulevatkin jostain muualta kuin sieltä maaseudulta eivät ole niitä jotka näitä yhteyksiä käyttävät

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä on siis lakialoite ruuan pakollisista alkuperämerkinnöistä

itse asiassa jokainen euro mitä tämmöiseen turhaan pistetään on uusiutuvan energian pelimerkeistä ja mahdollisuuksista pois

eduskunta vaati tuolloin myös että hallitus sisällyttää alkuperämerkinnät jatkossa kaikkiin elintarviketuotteisiin

ruotsissa pohditaan vielä enemmän kuin meillä onko vappuna tullut juotua sopimattomia

oma työskentelynikin on sellaista että helposti kolme kertaa aamupäivässä joutuu kirjautumaan uudelleen tähän eduskunnan verkkoon ja joskus se sylettää aika lailla

täytyy sanoa että en ollut oikein kiitollinen siitä kun eduskunta antoi katkaista kupariyhteydet joilla tämä yhteys jollain lailla olisi toiminut

pakkausmerkintöjen väärentäjille tulee määrätä rangaistuksia eikä vain heristellä sormea

tämän pitää koskea kaikkia suomessa myytäviä tuotteita tietenkin myös tuontituotteita

mutta kysynkin keski suomen osalta sitä kun hanketta on jossain tehty kohtuullisen valmiiksi olisiko mahdollista että sitä rahoitusta saisi sitä mukaa kuin hanke toteutuu että se tehtäisiin joissain kunnissa kokonaan valmiiksi ja saataisiin siltä osin se rahoitus

alkuperämaan merkitsemisen tulee koskea myös ammattikeittiöitä

alkuperämaan merkitsemisen tulee koskea myös ammattikeittiöitä

mitä hyötyä suomalaisella viljelijällä ja jalostajalla on tehdä asiat koko ajan paremmin ja paremmin turvallisuuden ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta jos kuluttaja ei voi edes tietää syökö hulluruohoa tai hevosta tai missä maassa ja millä pelisäännöillä tuote on tehty

arvoisa puhemies

allekirjoitan täysin sen mitä husu kallio ja ministeri anttila totesivat siitä että maamme elintarviketuotanto ihan sieltä alkutekijöistä maatilojen tuotannosta lähtien kestää vertailun mihin tahansa euroopan ja muuhun maahan

arvoisa puhemies

olen kiitollinen kuluttajien halusta ostaa puhdasta ja turvallista suomalaista ruokaa

tämä on vain tehty äärettömän vaikeaksi

arvoisa herra puhemies

ministeri ihalainen tuossa listasi joukon asioita jotka ovat myös tulossa ja kysyisinkin mitä ministeri ajattelee siitä että suomessa alettaisiin konsernitilinpäätöksen lisäksi vaatia monikansallisilta yhtiöiltä myös maakohtaista tilinpäätöstä ja monien maiden tapaan ruvettaisiin tekemään tällaista listaa

arvoisa herra puhemies

vääristä merkinnöistä täytyy sanktioida

keskustan mielestä julkisissa ruokahankinnoissa tulee ehdoton laatuvaatimus olla suomen lainsäädännön velvoitteet

suomalaiselta näyttävässä porkkanapussissa voi lukea takana suurennuslasikoolla

elikkä ei tässä luottamus minnekään ole kadonnut

nyt vielä s ryhmä vaatii suomalaisia vihannesviljelijöitä sirkkalehtipakkauslaatikot jättämään pois ja pakkaamaan tuotteet samoihin mustiin pakkauslaatikoihin missä espanjalaisia tomaatteja myydään

se voisi olla yritysten itsensäkin aikaansaama jossa listataan aggressiivista verovälttelyä

ministeri anttila puuttui erittäin tärkeään asiaan kun pohti sitä että ruokaturvan aiheuttama lisätyö ja kustannukset tulisi saada hinnoiteltua

arvoisa puhemies

kun tällainen listaus on tehty joissakin maissa esimerkiksi julkista kilpailutusta tehdään niin että laatukriteerinä voi olla myös tämän aggressiivisen verovälttelyn välttäminen

hemmilä leimasi aika alimpaan kastiin tämän koko uusiutuvan energian paketin minä olen henkilökohtaisesti todella mielissäni että tämä paketti on viimein saatu valmiiksi

hyvät kollegat eri puolueista tämä koskee teidänkin lapsianne

on ainoa väinämöistä isoäitiä kotisaunaa ja on suomalaiseen suuhun maistuvaa ja perinteistä rukiista leipää

me haluamme että verotus perustuu veronmaksukykyyn ja sen takia meistä on väärin että kuntaveroa nostetaan koska se on tasavero ja se kohtelee pienituloisia ihmisiä kaikista kovimmalla kädellä

tämä on hämäävää mielikuvamarkkinointia ja törkeää kuluttajan sumuttamista kun missään näistä tuotteista ei ole kyse siitä että se olisi suomalainen

sitten kysyisin tästä luotettava kumppani ohjelmasta joka tilaajavastuulain pohjalta on toiminut minkälaisia käyttökokemuksia siitä on ja vielä kannustuksena se että kun tätä lainsäädäntöä kehitetään hyvä niin niin ollaan yhteydessä yrittäjiin että vältytään esimerkiksi

keskusta esittää tänään veromallin jossa hyväosaisilta saamme kerättyä enemmän veroa niin ettei meidän tarvitse sitä kuntaveroa nostaa

moni kuluttaja ei ole tietoinen että esimerkiksi kotimaisella tuotemerkillä suomessa myytävät turun sinappi ja hkn amerikan pekoni tehdään puolassa jenkki purukumi turkissa elovena kauramurot saksassa jyväshyvän paussi keksit ranskassa ja tsekissä sekä arla ingmanin raejuusto ruotsissa

valtionosuusleikkauksethan aiheuttavat kuntiin valtavan korotuspaineen ja jokainen tietää että verotuksen tie kunnissa on vain ylöspäin

tässä on tullut jo todella selväksi että luonnonvarat ilmastonmuutos ja osaaminen luovat valtavat kasvun mahdollisuudet arktiselle alueelle ja on todella hyvä että hallituskin tätä on ottamassa vakavasti ohjelmalistalleen

pirkan kotimainen meetvursti ei todellakaan ole kotimaasta vaan lihaa rahdataan eun lisäksi muista maanosista australiasta asti mistä vain halvemmalla saadaan

me saamme lisää uutta työtä ja teknologiakehitystä maaseudulle ja saamme metsästä niitä ensiharvennusrästejä hoidettua

mutta haluaisinkin kysyä mikä on intohimon taso kun joka puolelta kansainvälisistä yhteyksistä kuuluu tuo sama viesti että missä ovat suomalaiset esimerkiksi pohjoisen jäämeren hyödyntämisessä tai näitten luonnonvarojen hyödyntämisessä

kuudesosa lihasta tulee jo ulkoa vaikka kuluttaja luulee syövänsä kotimaista

meidän täytyy muistaa että jo kaksi vuotta sitten tämä hallitus nimenomaan hyväosaisten kohdalla alensi verotusta enemmän kuin pienituloisten kohdalla

suurin osa kalajalosteidemme raaka aineista tulee ulkomailta

norjalainen lohi voi tehdä reissun kiinaan

mielestäni edustaja kiviniemen vaatimus toimenpiteitten kiireellisyysjärjestyksestä oli oikein asiaan osuva ja toivoisin että pääministeri tätä asiaa kommentoisi

mielestäni näihin epäkohtiin voidaan palata ja tariffijärjestelmääkin voidaan kehittää

arvoisa herra puhemies

sekä asiantuntijakuuleminen että käsittely ja yhteinen mietintömme tästä selonteosta valiokunnassa oli hyvin yksimielinen ja eteenpäinkatsova ja rakentava vaikka täällä istunnossa ja muissa eri yhteyksissä tuntuu että esimerkiksi tuolla kokoomuksella on aika monensuuntaista ja osin ristiriitaistakin mielipidettä ollut niin suojelu ja veroasioista kuin siitä asiasta että onko metsätalous tulevaisuutta vai menneisyyttä

kreikalla olisi paljon parempi mahdollisuus selviytyä mikäli se eroaisi eurosta

siis vielä kerran

suomalainen tuttu firma tai kaupan tuotemerkki ei todellakaan ole tae suomalaisuudesta

norjan puolella suomen kielen perinne halutaan säilyttää ja siellä on suomen kielen opetusta mutta meidän alkuperäiskansamme saamessa eivät saa varmistusta kielipesilleen

tämä on pieni rahallinen satsaus mutta anteeksiantamatonta jos se kieli menetetään

itse asiassa euron epäonnistumisen myötä eusta on tullut enemmänkin suuren rahan projekti kuin suuren rauhan projekti miksi se on alun alkaen luotu

kunpa tuolla syrjäseudulla voisikin tehdä niin mutta jos siellä ei sadan kilometrin säteellä lääkäriä ole niin kyllä siinä aika toivoton tilanne on

tariffijärjestelmä voisi olla siinäkin hyvä

eduskunta linjasi viime hallituskauden elintarviketurvallisuusselonteossa ja ruokapoliittisessa selonteossa yksimielisesti että ruuan alkuperä pitää näkyä pakkauksissa

monet kokevat nämä keikkalääkärit aivan kuin liisa ihmemaassa seikkailijoiksi jotka käyvät pyörähtämässä ja sen jälkeen hyvillä palkkioilla lähtevät sitten taas muutamaksi kuukaudeksi etelään

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä hallitukselta miksi mielikuva hallituksen euroasioista on se että vallitsee salailun ilmapiiri vallitsee osatotuuksia vajaita päätöksiä ja asioiden kääntämistä parhain päin

arhinmäen mukaan hallituksen hiljattain sopima rakennepaketti ei koske kaikkia ihmisiä

mitä hyöytä suomalaisella viljelijällä ja jalostajalla on tehdä asiat koko ajan paremmin ja paremmin turvallisuuden ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta jos kuluttaja ei voi edes erottaa missä ja millä pelisäännöillä tuote on tehty

eihän esimerkiksi tämä ole todellakaan tekninen korjaus

arvoisa puhemies

viime viikolla käsittelimme täällä elintarviketurvallisuutta koskevaa selontekoa ja keskustan eduskuntaryhmä kyseenalaisti sen että maahamme voidaan tuoda elintarvikkeita joiden tuottamiseen on voitu käyttää aineita jotka meillä on vaarallisiksi todettu ja kielletty

voidaan esimerkiksi vaatia eläinperäisiltä elintarvikkeilta että ne ovat gm vapaalla rehulla siis geenimuuntelusta vapaalla rehulla tuotettuja ilman antibioottisia kasvunedisteitä tai kasvuhormoneita tuotettuja

siispä käytännön tekoihin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

jokainen meistä varmasti tuntee ihmisiä joilla pikavippien myötä elämään on astunut häpeä ja syyllisyys

arvoisa puhemies

tämä ei voi olla näkymättä siinä että metsätiet eivät kanna alempiasteiset tiet eivät kestä

kiitoksia ministerille hyvistä vastauksista ja kiitoksia niistä laeista mitkä ovat ehkäisseet laitonta maahanmuuttoa ja nyt sitten näistä hyvistä kotoutumisen edistämisasioista

tämä hallitus vaikka on rahapulassa haluaa mekaanisesti jatkaa oppivelvollisuusikää sen sijaan että keskittyisi sisältöön

lihaerän pitää olla jäljitettävissä tilalle saakka ja tuotteissa on oltava valvontajärjestelmin todennettavat ehdottomat lääkeaine salmonella listeria yersinia ja muut vapaudet

arvoisa puhemies

ei kannata lähteä enää töihin kun ulosottoviranomainen vie kaiken ei lähdetä enää opiskeluun tai opiskelut viivästyvät tulee mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä

siksi minun mielestäni pikavipit tulee kieltää kokonaan

on käsittämätöntä että juuri jäljitettävyyden tärkeyden vuoksi karjankasvattaja voi jatkossa saada korvamerkkipuutteesta jopa rikosoikeudellisen tuomion ja tuhansien eurojen sanktiot

he kertoivat huolensa siitä että maahanmuuttajien työttömyys on niin suurta ja totesivat aivan kuten täällä on usein tullut esille että kieli on heidän mielestään se suurin este heidän työllistymisellensä ja halusivat että ammattikouluun pääsyä helpotettaisiin sillä siellä sitten tätä ammattisanastoa paremmin oppisi

itse asiassa on kyse energiamuodosta joka ei ole edes hiilidioksidipäästöiltään ihan mitätön

jos otetaan koko elinkaari mukaan niitä päästöjä kyllä syntyy siellä louhinnassa rikastamisessa ja erittäin paljon myös sitten jätteenkäsittelyn aikana

parakvatti on luokiteltu erittäin myrkylliseksi aineeksi akuutin hengitystiemyrkyllisyyden takia ja aine on akuutisti erittäin myrkyllistä suunnilleen kaikille eliöryhmille nisäkkäät mukaan lukien

on pähkähullua että teurastamoon menevä terve nauta jonka korvamerkki on väärä rahdataankin korvamerkkipuutteen vuoksi poltettavaksi ongelmajätelaitokselle honkajoelle siis nauta jonka syntymäajankohta ja vanhemmat tiedetään ruokinta ja hoito tiedetään

sellunteko tänä päivänähän ei todellakaan ole bulkkia vaan siitä saadaan mitä moninaisimpia tuotteita oheistuotteita ja aivan niche tuotteita

siitä ei silloin oltu kovin kiinnostuneita

aineelle ei ole vastamyrkkyä tai hoitokeinoa

eli ammattikoulun kielivaatimuksista tulisi pystyä joustamaan niin ettei nuori heikosti kieltä osaava tipahtaisi tyhjän päälle

itse asiassa nämä hankkeet vievät rahaa ihan tutkitusti pois uusiutuvan energian hankkeilta ja esimerkiksi etelä savossa jossa on peruutettu tämä päätös ja lähdettykin sitten tukemaan uusiutuvia on saatu mankala periaate välittömästi hyödynnettyä ja on saatu synnytettyä uusia työpaikkoja nyt ja tässä

samaan aikaan muualta tullutta lihaa jonka alkuperä ja sisältö on tuntematon se voi olla vaikkapa kiinalaista koiraa thaimaalaista influenssakanaa tai romanialaista hormonihevosta voidaan antaa kuluttajalle

on saatu erittäin lupaavia tuloksia esimerkiksi keski suomessa siitä että lähes kaikki nämä joustavan perusopetuksen oppilaat ovat saaneet päästötodistuksen ja lähes kaikki saaneet myös toisen asteen opiskelupaikan

mutta pääasia on että tämä asia etenee ja oikeusministeri nyt tarttuu pikavippien kieltämisasiaan tai vähintä mitä voidaan tehdä on säätää se asiakkaan kannalta huomattavasti paremmaksi

arvoisa puhemies